kun miettii tätä tämänhetkistä tilannetta niin nuoret valmistuvat ammattiin aivan tyhjän päälle

se on ele koko suomen kansalle että myös meidän ministerimme osallistuvat näihin taloudellisiin talkoisiin

voisiko ajatella että siitä luovuttaisiin ja työllistettäisiin nuoria ja voisiko ajatella että kunnilta edellytettäisiin myös sitä että työllistettäisiin nuoria että me ottaisimme tämän asian nyt niin kuin hoitoon ja kerta kaikkiaan huolehdimme siitä että nuoret pääsevät työelämään

täytyy todeta että ei tällä todellakaan valtion kassaa kovin paljon kartuteta ja tässä on paljon puhuttu siitäkin että kansanedustajat voisivat myös osallistua palkkojen alentamiseen

arvoisa puhemies

esimerkiksi erkki liikanen sanoi viime viikolla talousseminaarissa että mikäli me emme saa näitä nuoria nyt työelämään se tulee vaikuttamaan bruttokansantuotteeseen pitkällä aikavälillä ja se aukko jää julkisten menojen ja bruttokansantuotteen välillä aikamoiseksi

näen itse asian niin että me voimme jokainen kansanedustaja tehdä hyvää työtä

arvoisa puhemies

niin sanottua luomuruokaa eli luonnonmukaista ympäristöystävällisesti ja eettisesti korkeatasoisella ruuan tuotantotavalla viljeltyä luomua halutaan perheisiin nykyistä enemmän

tämä on kyllä yhteinen vastuu ja minä toivon että sen lisäksi jos me tähän hyväntekeväisyystyöhön kaikki riemurinnoin lähtisimme niin sitten tulevan hallituskauden aikana pidämme myös huolta siitä että meillä on lisää työpaikkoja että me luomme uusia työpaikkoja ja teemme sen eteen mahdollisimman paljon koska meillä on aivan liian paljon työttömiä

haluaisin vielä kysyä ministeriltä että lähteehän tämä laki siitä että kuullaan ikäihmisten palveluntarpeesta otetaan omaiset mukaan tähän hoitotyöhön hoitoprosessiin ja myös tehdään tarkkaa seurantaa tästä annetusta hoidosta

tiedämme kaikki että pääkaupunkiseudulla on edelleen huutava asuntopula kaikista hyvistä päätöksistä huolimatta kuten esimerkiksi päätöksestä poistaa väliaikaisesti vuokra asuntojen rakentamislainojen takausmaksu

valitettavasti yhtään uudenmaan kuntaa ei alueen suuresta pitkäaikaistyöttömien joukosta huolimatta mahtunut mukaan syyskuussa alkavaan ja valtion taloudellisestikin vahvasti tukemaan kokeiluun

se on ainut konsti saada ihmiset työn pariin

nykyisellä asuntorakentamisen määrällä ei pystytä vastaamaan vuokra asuntojen kysyntään

miten uudenmaan kunnat on huomioitu pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa

haluaisin vielä kiinnittää siihen huomiota mistä ministeri puhui että oikealla asenteella pystytään hoitamaan näitä ikäihmisiä ja pystytään luomaan tästä yhteiskunnasta ikäihmisille ystävällisempi

sen myötä sitten heidän perustoimeentulonsa ja elämisensä mahdollisuudet paranevat

ja sen kautta varmasti saadaan myös ikäihmisille sitä kunnioitusta minkä he ansaitsevat ja se näkyy varmaan sitten niissä toteutettavissa hoitopalveluissakin

mitä uusia toimenpiteitä hallitus on suunnitellut jotta asuntorakentamista saataisiin paremmin liikkeelle ja ihmisillä olisi koteja ja mahdollisuuksia tehdä työtä pääkaupunkiseudulla

toivoisi tietysti että valvontaa voidaan vähentää ja tehdä sitten perusteellisemmin ne tarkastuskäynnit kun niitä suoritetaan

varmasti voidaan luottaa siihenkin että kuluttajat ilmoittavat jos huomaavat että tuotteissa on ihan virheellisesti esimerkiksi luomumerkintä

arvoisa puhemies

minusta tässä lain sisällössä oli tähän valvontaan liittyvä kohta että valvojalla on mahdollisuus mennä maanviljelijän kotiin asti tekemään sitä tarkastusta sisätiloihin

ilahduin kun tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja päivi lipponen otti esittelypuheenvuorossaan esiin myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja puhui nimenomaan tulevista haasteista

mutta kun miettii että kaikki lapsiin kohdistuvat väärinkäytökset ovat erittäin tuomittavia ja se tuntuu todella pahalta että meidän täytyy tällaista lainsäädäntöä tehdä että meillä on niin paljon pahoja aikuisia pahoja ihmisiä jotka voivat väärinkäyttää hauraita lapsia niin siihen nähden voin sanoa ihan suoraan että meidän täytyy lainsäätäjinä tehdä kaikki mahdollinen jotta rikolliset eivät pysty toistamaan näitä rikoksiaan ja ettei siitä tule samalla kierrettä että istutaan linnassa jonkun aikaa ja palataan taas vapaana ja taas samat rikokset uusitaan ja niin edelleen

ministeri urpilainen nosti esiin vastauspuheenvuorossaan vastuullisuuden ja kohtuullisuuden ja nämä ovat erittäin tärkeitä ja hyviä asioita myös valtionyhtiöiden ylimmässä johdossa

televisio ja videosisältöjen toiminta on kasvanut maassamme huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana niin televisiossa kuin internetissäkin

minun mielestäni se oli vähän erikoinen lain pykälä että kyllä jokaisen kodin pitäisi olla kumminkin vapaa siitä valvonnasta

teknologia on nähtävä sosiaali ja terveydenhuollossa laajana järjestelmänä joka sisältää niin tutkimusta suunnittelua kuin käyttöä

myös tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen ja edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla se varmistaa kohtuullisuusperiaatteen toteutumisen

kysyisin ministeriltä

on äärettömän tärkeää että terveydenhuollon järjestelmät ovat luotettavia turvallisia ja niiden käytössä kunnioitetaan ja suojataan ihmisten oikeuksia ja valinnanvapautta

jotta kohtuullisuuteen päästään pitää pystyä nykyistä paremmin ottamaan huomioon peruspalkan vaikutus kokonaispalkitsemistasoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tällä hetkellä tämän tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan palkkahaitari on aika suuri valtionyhtiöiden johtajien keskuudessa

muun muassa helsingissä koskelan sairaalassa on jo robottihoitaja joka rientää iloisena aamulla herättelemään ikäihmisiä ja toivottaa hyvää huomenta

kirjauksena on että hallitus seuraa ruotsista saatavia kokemuksia sillä siellä saatavuusharkintaa on osittain purettu

maailma on hyvin erilainen kuin silloin kun me olimme nuoria

ei ollut mitään tietoa vastaavasta että olisi pedofiileja

arvoisa puhemies

jos partureita ajattelee ja niitä kustannuksia mitä muodostuu siitä että he pystyvät yrittämään niin aika suuri kustannus on monesti myös ne toimitilat

jotain karkkisetiä joskus näki tien päällä mutta niistä vanhemmat osasivat varoitella

kuitenkin on käynyt niin että uudenmaan ely keskus on viime marraskuussa tehnyt päätöksen jonka mukaan uudellamaalla on luovuttu siivousalan saatavuusharkinnasta

ja sitten kun tiedämme kuitenkin meidän valtionyhtiöitten taloudellisen tilanteen hyvin harva niistä tekee kunnon tulosta niin minun mielestäni on aivan kohtuutonta että niistä maksetaan näin suuria palkkoja toimitusjohtajille

tämä hallituksen esitys on hyvä ja toivottavasti se myös vähentää alkoholisairauksien määrää kuolleisuutta sekä rikollisuutta

nykyisin tilanne on vähän erilainen kun on tuo nettimaailma

väärennettyjen lääkkeiden markkinoinnissa on kyse rahojen huijaamisesta

aikuisetkaan eivät tunne niitä vaaroja mitä kaikkea siellä piilee ja nuoret lapset ihmiset eivät osaa kuvitellakaan mihin vaaraan joutuvat

nykyisin on aika vähän tarjolla vapaata toimitilaa mikä sopisi nimenomaan parturi kampaamolle

mikäli näin tapahtuu se vaikuttaa myös merkittävästi terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja näin voidaan voimavaroja siirtää esimerkiksi valistukseen alkoholin haitoista

arvoisa puhemies

kiitos tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja valiokunnan jäsenille harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arvioinnista

nyt sitten toivoisin että siinä vaiheessa kun ruvetaan toteuttamaan tätä asunto ohjelmaa että rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja pääkaupunkiseudulle huomioitaisiin että näiden asuntorakennuksien alakerrat voisi käyttää hyvin liiketilaksi

on nyt hyvä että eduskunta on saanut asiasta selvityksen ja asiaan sitten palataan taas ensi vuonna ja toivon mukaan moni asia on muuttunut parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri

tästä asiasta on niin vähän vasta puhuttu että vielä pieni puhe lisäksi

haluaisin nostaa esille myös sen että edellisellä kaudella työ ja tasa arvovaliokunta teki hyvin paljon työtä sen eteen että harmaata taloutta saadaan torjuttua ja siltä osin on monilla työpaikoilla kyllä onnistuttukin tässä työssä

korjausavustuksia myönnetään esityksen mukaan sekä asunto osakeyhtiöille että vuokrataloyhteisöille mikäli rakennuksessa on vähintään kaksi asuntoa

eli siinä olisi valmiiksi asiakkaat ja ne palvelisivat myös pienyrittäjiä esimerkiksi kampaamoyrittäjiä koska heillä olisi siinä mahdollisuus saada suhtkoht edulliset liiketilat ja sitten olisi myös sitä asiakaskuntaa siinä hyvin saatavilla

työ on äärettömän tärkeätä ja tässä saatiin lauri ihalaiselta jo hyvät merkit seuraavaa kautta varten joilla pystytään entistä paremmin puuttumaan harmaan talouden ikeeseen

ja on aivan välttämätöntä että sote uudistuksesta tehdään päätöksiä jotta kunnissa pystytään miettimään sitä järkevää kuntien yhdistämistä kuntakokoa

hallitus on tehnyt paljon työtä sen eteen että suomessa olisi hyvä yrittää ja sen myötä myös leipänsä ansaita ja mahdollisesti myös muita palkata yritykseen työntekijöiksi

tavoitteena on myös saada käyntiin tarpeellisia parannus ja korjaustöitä asuntokannan laadun parantamiseksi ja ylläpitämiseksi

olen erittäin huolestunut siitä että väkivalta on lisääntynyt työpaikoilla lähinnä palveluammateissa ja sosiaali ja terveydenhuollon ammateissa

täytyy sanoa että välillä vaikuttaa siltä että kateus vie kalatkin vesistä

mutta sen joka nyt sitten vastustaa näitä uudistuksia kuntien yhdistämisiä myös sitten palvelutuotantoon puuttumista täytyy olla kyllä tosi viisas mies tai nainen että pystyy sitten esittämään miten me pääsemme eteenpäin miten me pystymme jatkossa turvaamaan kuntalaisille palvelut miten me saamme valtiontaloutta tasapainotettua pitkällä ajalla

ympäristövaliokunnan käsittelyssä sosialidemokraatit pitivät lakiesitystä sinänsä kannatettavana

teillä keskustallakin on ollut tietysti mahdollisuus aikanaan tehdä niin sote kuin kuntauudistuskin ja kuntauudistusta aloititte mutta sote uudistusta ette päässeet aloittamaan hallitusaikana

lakiesityksen suurin ongelma on tiukka aikataulu

mutta minä toivon kun tämä on kaikille meidän kansalaisillemme niin äärettömän tärkeä asia että lääkärinpalvelut saa sieltä terveyskeskuksesta sinne pääsee saa ennalta ehkäisevän terveydenhuollon palvelut lapset pääsevät neuvolaan saa kouluterveydenhoitajan palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat kaikilla saatavilla

me tarvitsemme nyt sitten kesäkuussa hallitusneuvotteluitten tuloksena paljon uusia asioita joilla me pystymme työllisyyttä parantamaan ja saamaan ihmisille sen näkymän että on mahdollisuus täällä suomessa yrittää tehdä työtä ja elättää sillä itsensä ja perheensä

tarvittavat päätökset hankesuunnitelmien tekeminen rahoituksen järjestäminen ja työvaiheiden kilpailuttaminen vievät aikaa

vaarana on että esitetyllä kireällä aikataululla avustuksesta hyötyvät vain ne yhteisöt joiden korjaushanke on jo pitkälle suunniteltu

me voimme puhaltaa yhteen hiileen ja miettiä tätä asiaa nyt jokaisen ihmisen kannalta ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluitten tuottamisen kannalta eikä kinastella siitä mikä tämä rakenne on

meni minuutti

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit esittävät myös että eri asumismuotojen ekologisten remonttien tukeminen tulee nykyistä tasa arvoisemmaksi

kalmarille ai hän on lähtenyt pois olisin vielä kerran todennut että sosialidemokraatit eivät todellakaan ole tätä lakiesitystä vastaan vaan kannattavat sitä

olisin kysynyt ministeri kiurulta vielä

nyt kun rakennetaan uutta infraa jotta tietoyhteydet toimivat paremmin ja saadaan myös haja asutusalueille riittävän hyvät yhteydet haluaisin kysyä miten vahvistetaan ja varmistetaan se että myös tämä rakennettu infra käytetään hyödyllisesti ettei tule ylimääräistä panostusta infran rakentamiseen

ratahallintokeskuksen perustamisen yhteydessä viestintäliikennettä koskevat vastuut määriteltiin uudelleen

viestintäliikenteen radioverkot puherekisteröintijärjestelmineen siirrettiin ratahallintokeskuksen vastuulle mutta niiden käyttöliittymät jäivät vr osakeyhtiölle

tämän hallituksen esityksen perusteella liikennevirasto saisi oikeuden käyttää rautatieliikenteen tallenteita ja niiden tunnistamistietoja turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä

lakiesitys ei myöskään poista sitä ongelmaa että taloudellisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä voidaan riistää edelleen aivan kohtuuttoman korkeilla koroilla

kyllä siinä tärkeänä osatekijänä on se että ihmisillä olisi enemmän työtä

vaikka uudenmaan tilanteesta puhuinkin niin lähinnä se oli se huoli siitä että taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikko myös uudenmaan alueella

se ei luultavasti ole mahdollista tämän hallituksen aikana mutta voi ainakin olettaa että lakia käsiteltäessä voitaisiin palata siihen että nämä korot olisivat kohtuullisempia

vain se että ihmiset voivat elättää itsensä ja voivat palkastaan maksaa veroja koituu sitten meidän hyvinvointivaltion hyväksi

minä arvostan suuresti minusta se on suuri rikkaus että meillä on useampia maakuntia ja kaikissa maakunnissa on joku helmi ja kaikki ovat yhtä arvokkaita ja samanarvoisia

huoleni oli vain siitä että uudellamaalla ei mene niin hyvin kuin ollaan totuttu että on aiemmin mennyt

myös ne ihmiset jotka ovat ilman työtä pitää sitten huomioida että tämä meidän sosiaalipolitiikka vastaa heidän tarpeisiinsa ja että myös heillä on mahdollisuus elää säällistä elämää

lisäksi monesti on kyseessä myös sairaus mikä aiheuttaa sen että otetaan näitä pikavippejä ymmärtämättä ja sairauden takia myös

edustaja pekkarinen tuossa aikaisemmin moitti hallitusta siitä että me olemme päättäneet nuorten yhteiskuntatakuusta ja lähteneet sitä määrätietoisesti toteuttamaan

hän aliarvioi suuresti sitä työtä mitä jokaisessa kunnassa tehdään

ne työntekijät ovat sitoutuneet siihen että he löytävät näille työttömille nuorille joko työpaikan opiskelupaikan tai jonkun muun aktiivitoimen ja sitä kunnissa ollaan tehty vaan monessa kunnassa on tehty todella paljon työtä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuli mieleeni että eräs henkilö teki äitinsä hoitotuki ilmoituksen netin kautta hakemuksena mutta se ei ollutkaan mahdollista kun hän kirjautuu tietysti omiin nettipalveluihin ja täyttää sen hakemuksen ja siinä hakemuksessa ei ole mahdollisuutta laittaa sitä että hän hakee vaikka toiselle ihmiselle sitä hoitotukea

altiasta

haluan vain kertoa että neuvottelujen lähtökohdat ja lopputulos eivät olleet se mihin heinonen päätyi eikä hän suinkaan osannut kertoa demareitten lähtökohtaa näissä hallitusneuvotteluissa

en tiedä sitten ovatko keskustalaiset kunnat päättäneet että nuorisotakuuta ei heidän kunnissaan toteuteta että jätetään ne nuoret sitten ilman yhteiskuntatakuuta

sen verran haluaisin kertoa altiasta siltä osin että siellä pidetään erittäin hyvää huolta työntekijöistä

he ovat pitkään tehneet osatyökykyisille omia polkuja jotta nämä pystyvät olemaan työelämässä mahdollisimman pitkään

se siirtää sitten sitä hoitotuen saannin aikaa ja tuottaa tietysti myös läheisille omaisille lisätyötä kun on tehtävä sitten paperiversio mikä on huomattavasti hitaampaa kuin verkossa asiointi

eli siinä olisi toteutunut tämä oikeudenmukaisuus nykyistä paremmin että pienituloiset olisivat vähemmän joutuneet sitten verotettaviksi kuin hyvätuloiset

eli se olisi ollut oikeudenmukaisesti

he ovat rakentaneet kirkon rajamäelle ja myös osallistuneet uimahallin rahoitukseen